suomalaiset yritykset jakautuvat lähes tasaisesti neljään eri luottoluokkaan

arvoisa puhemies

vaikka tällä vaalikaudella toteutetaan sodanjälkeisen ajan suurin puolustusvoimauudistus suomen puolustus perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen

vaikka meillä käytettäisiin suurempi osuus kansantuotteestamme puolustukseen kuin muissa euroopan valtioissa senkin tuloksena on puolustusmäärärahojen myöhempi entistä kovempi pudotus

tämä sen vuoksi että elämme avoimessa yhteiskunnassa jonka kansantuotteen kasvuun vaikuttaa sen kuorma suhteessa kilpailijamaihin

kuten edustaja vikman äsken totesi viiden vuoden sisällä

oleellista on turvata suorituskykyinen puolustus myös pitkällä tähtäimellä ylläpitää kyky puolustaa koko maata varautua strategisiin iskuihin yhteiskunnan ydintoimintoja vastaan säilyttää puolustusvoimien ennaltaehkäisykyky

myös riittävästä koulutuksesta on pidettävä kiinni

suomi ylläpitää ja kehittää toimintaympäristöön mitoitettua puolustuskykyä

kokoomuksen tavoitteena puolustusvoimauudistuksessa on toteuttaa pienemmät tehokkaammat ja modernimmat puolustusvoimat

arvoisa herra puhemies

uudistus koskee sekä puolustusvoimien toimintaa että rakennetta

tämä on linjassa sekä tämän hetken taloustilanteeseen että yleiseen eurooppalaiseen kehitykseen nähden

kehyspäätös lisää suomen julkisen talouden uskottavuutta ja hillitsee velkaantumiskehitystä avaten samalla uusia kasvun mahdollisuuksia

uskon että velkataakkamme suhteessa kansantuotteeseen saadaan kääntymään laskuun ja tulemme myös säilyttämään luottoluokituksemme mikäli jatkossa huolehdimme erityisesti kasvun edellytyksistä

suomen tuotannon ja palveluiden osuus koko maailman markkinoista on häviävän pieni joten mahdollisuutemme pärjätä tulevassa kasvussa jopa keskimääräistä paremmin riippuu kokonaan meistä itsestämme

meistä riippuu myös se miten pidämme yllä suomalaista ahkeruutta ja hyväksymme onnistumisen tai epäonnistumisen

kehyspäätöksen rakenteelliset uudistukset osaltaan edesauttavat korkeampaa työllisyysastetta pidempiä työuria julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta tuloksellisuutta ja vaikuttaa tähän vaikuttavat sekä korppe vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia

haluan kiittää koko hallitusta siitä että se kykeni tässä taloudellisesti haastavassa tilanteessa tekemään julkisen talouden hoidon uskottavuuden kannalta välttämättömät sopeutustoimenpiteet ja sopimaan myös kestävyysvajetta vähentävistä ratkaisuista

yritysten kasvuun positiivisesti vaikuttavat päätökset kasvua luovat ja liikenteen infraan päätetyt yhteensä noin miljardin investoinnit nuorten yhteiskuntatakuun lisäpanostukset työurien pidentämiseen tähtäävät sopimukset sekä osittain valitettavatkin veropäätökset ovat tähän tilanteeseen hyvin sopivia linjauksia

arvoisa puhemies

huolenani kuitenkin ovat edelleen kaksi merkittävää asiakokonaisuutta nimittäin kuntien pärjääminen ja vientimme huolestuttava kehitysnäkymä

ensiksi valtiovarainministeriön mukaan kuntatalous on keskipitkälläkin aikavälillä jäämässä alijäämäiseksi ja kuntien talouskehitystä varjostaa erityisesti ikääntymisen myötä kasvava sosiaali ja terveyspalvelujen kysyntä

toivon että meneillään oleva kunta ja palvelurakenneuudistus toteutuessaan vastaisi ainakin osittain näihin haasteisiin

toiseksi samoin valtiovarainministeriön mukaan suomen vientikehityksen ennustetaan edelleen jatkuvan heikkona

keskipitkällä aikavälilläkään kasvun ei odoteta nousevan taantumaa edeltäneelle tasolle vaikka kansainvälinen talous ja vientimarkkinat kehittyisivät suotuisasti

suomen kannalta on tärkeää kohentaa talouden kilpailukykyä ja pitää yllä luottamusta julkisen talouden kykyyn hoitaa velvoitteensa kaikissa tilanteissa

kasvu on siten ja valitettavasti pitkälti kotimaisen kulutuksen varassa sillä suomen viennin kehityksen osalta ilmassa on suurta epävarmuutta

arvoisa puhemies

toivon että nyt tehty kehyspäätös osaltaan vähentää teollisuuden ulosliputusta jota ovat viime aikoina vauhdittaneet muun muassa tulossa oleva eun rikkidirektiivi liikennepolttonesteiden veronkorotukset kuljetustukien leikkaukset tulevat työeläkemaksujen korotukset ja niin edelleen

mielestäni tämän kehityssuunnan kääntäminen on pienestä kiinni

arvoisa puhemies

koko suomi tarvitsee työtä lisää työtä ja vientiä sillä suomen markkinat ovat niin pieniä että pelkästään kotimaan myyntiin ei kannata kehittää mitään sellaista mikä vaatii tuotekehitysosaamista ja investointeja tuotantoon

tämä kehyspäätös on yksi askel samaan oikeaan suuntaan

arvoisa herra puhemies

laajan asiantuntijajoukon avoimella ja julkisella työllä valmistunut liikennepoliittinen selonteko on katsaus jossa liikenneverkon rakentamispäätösten vaikuttavuutta on arvioitu palvelutason talouskasvun turvallisuuden ilmaston ympäristön sekä tasavertaisuuden näkökulmista

selvityksen tavoitteena on muodostaa kansallinen näkemys kaivostoiminnan tarvitsemista kuljetusreiteistä ja niiden vaikutuksista liikennejärjestelmään lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä

selonteon mukaan liikennepolitiikan keskeisenä tavoitteena on huolehtia suomen kilpailukykyä ja kestävää talouskasvua tukevien kotimaisten ja kansainvälisten yhteyksien toimivuudesta ja kehittämisestä

nykyisellään suomen lähes ainoan kasvavan teollisuuden toiminnan kaivostoiminnan volyymin ja liikevaihdon ennustetaan kolminkertaistuvan kuluvan vuosikymme nen puoliväliin mennessä

suurimpana haasteena tällä hetkellä ovat pääratojen ja satamien kunto ja kapasiteetti itä suomen kaivosten ja pohjanlahden väliset yhteydet sekä kaivos metallinjalostus ja kemianteollisuuden kuljetusyhteydet aina aasian kasvaville markkinoille saakka

vetäytymistä ovat viime aikoina vauhdittaneet muun muassa tulossa oleva eun rikkidirektiivi liikennepolttoaineiden veronkorotukset kuljetustukien leikkaukset tulevat työeläkemaksujen korotukset

verottomat kilometrikorvaukset eivät ole palkka saatikka ylellisyyttä

ne ovat mahdollisuus muun muassa hankkia kauempana olevilta asiakkailta töitä suomen latvateiden varsilla oleville työpaikoille

arvoisa puhemies

toissa talvesta alkaen murrettiin euroopan yhteisön yksi kirjoitettu sääntö kun keskuspankit saivat alkaa rahoittaa valtioiden toimintaa

turvallisuuspolitiikkamme lähtökohtana tulee olla yhteiskuntamme toimivuuden ylläpitäminen hyvät suhteet kansainvälisesti varsinkin naapureihimme puolustustahtomme ylläpitäminen sekä kyky puolustaa tarvittaessa maatamme ja kansalaisiamme

asevelvollisuuteen perustuva koko maan puolustamislupaus huononakin aikana hyvin ja reilusti toimivassa yhteiskunnassa pitää yllä puolustustahtoamme

käytännössä tilanne on pitemmän päälle kestämätön

kun poliittisesti luvattiin aikanaan fiskaalipoliittinen itsenäisyys juuri sillä ehdolla että kaverin saa jättää velkavankeuteen nyt sitten itse kukin maa pyörittelee omia budjettejaan ja kaverit takaavat velat joitakin jopa kursorisia muutoksia vastaan

yhteiskuntamme toimivuuden varmistaminen on johtanut ja johtamassa vielä pitkään oleellisiin sopeuttamisiin ja rakenteellisiin muutoksiin kaikkialla suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreilla

pitkällä tähtäimellä joko fiskaalinen itsenäisyys säilytetään ja euroalue hajotetaan tai muodostetaan olennaisesti nykyistä keskusjohtoisempi liitto liittovaltion tapainen

suomen talouden puolesta toivoisin jälkimmäistä sillä ensimmäinen olisi aika villi kokemus ja meille suomalaisille pitemmän päälle koko lailla kallista

kun velat olivat ennen kunkin euromaan omia ja ne ovat nyt enemmänkin yhteisvastuullisia en yhtään ymmärrä miksi korkoerot maiden kesken kasvavat

käsittelyssä oleva valtioneuvoston selonteko suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta kuvaa hyvin suomen nykyistä asemaa ja tilannetta turvallisuuspoliittisesta ympäristöstämme laajalla tarkastelunäkökulmalla

pikemminkin asian pitäisi mennä toisinpäin

siinä tuodaan selkeästi esille toimintakykyisen yhteiskunnan käsite kansainvälisen yhteistyömme positiivinen vaikuttavuus kansainväliset suhteet eun usan venäjän kiinan sekä pohjoismaiden osalta

eli siis tilanne on nyt se että mitä leveämmät korkoerot sitä enemmän markkinat veikkaavat koko euroalueen hajoamista

näkökulma puolustusmateriaalin kallistumisen aiheuttamasta pohjoismaiden käytännönläheisestä yhteistyötarpeesta yhteisissä harjoituksissa kalustohankinnoissa koulutuksessa ja kansainvälisessä kriisinhallinnassa on mielestäni oikea

rahahan toki on vain rahaa niin että ei siitä kannata sen enempää hernettä nokkaan vetää

kyber ja energiaturvallisuuden sekä kansainvälisen rikollisuuden uhat on niin ikään kohtuullisesti esille tuotu

en usko että yhteiseurooppalainen kansamme on niin kokeilunhaluinen että antaisi euron hajota

poissulkumenetelmällä minun on pakko uskoa siihen että euroopan maat irlannin kreikan ja viimeistään portugalin kokemuksen perusteella oppivat elämään tulojen mukaan

pitemmän päälle tämä tuo inflaatiota devalvoitumista ja ehkä jonain kauniina päivänä kilpailukykyäkin joskin sitä kilpailukykyä saisi paljon fiksumminkin ja nopeammin ja kivuttomammin preussilaisella kurilla

keskustelussa tulisi käsitellä muiden muassa ja erityisesti pohjoismaiden turvallisuus ja puolustusyhteistyön varsinkin nordefcon syventämisen tavoitteet nato kumppanuussuhteemme tiivistämisen tavoitteet ja mahdollinen liittoutuminen sekä puolustusvoimien määrärahatavoitteet

avoin keskustelu huoltovarmuudestamme ja siihen liittyvästä nato yhteydestämme sekä naton mahdollisista turvatakuista on paikallaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme

vaikka tällä haavaa laajamittainen sotilaallinen uhka suomelle lienee häviävän pieni on puolustuksellisten suorituskykyjemme ylläpitäminen itsenäisen suomen olemassaolon perusta

suomi ei sen paremmin kuin muutkaan pohjoismaiden tai kohta edes euroopan valtiot selviä yksin uskottavan puolustuksen järjestämisestä

tällä ei tosin vielä korvata horneteja tai muidenkaan puolustusvoimiemme tärkeimpien kalustojen uusintaa kuin osaksi